mutta erityisesti pidän tärkeänä että tällä ilmastolailla ei eriytetä energia ja ilmastopolitiikkaa koska ne on juuri tällä hallituskaudella saatu yhteen ja toivottavasti tulevana hallituskautena myöskin saman ministeriön alaiseksi ettei niitä voisiko melkein sanoa lainausmerkeissä näperrellä ihan jokaisessa ministeriössä vaan se koordinaatio on selvästi jossakin ja myöskin valmistelu sen mukaista

nämä olisi voitu välttää nostamalla esimerkiksi tupakkaveron hintaa mutta sitä ette ottaneet kuuleviin korviin

monimutkainen lapsilisävähennys on tämän kompensaatioksi luotu

arvoisa puhemies

ruotsin kieli kuten myöskin kaikki muutkin kielet on tärkeä opiskeltavaksi mutta juuri nämä alueelliset kokeilut antavat mahdollisuuden siihen että otamme huomioon alueiden ihmisten matkailun elinkeinojen tarpeet ja mahdollisuudet

uskallan väittää että aika huonosti

siellä tehdään nyt aitoa ja oikeaa työtä sen eteen että kerrotaan se tilanne mitä kunnissa parhaillaan halutaan tehdä

ydinvoimaa siirtymäajan jolloin fossiilisista polttoaineista voidaan luopua ja niitä ajaa alas ja uusiutuvia lisätä

me emme siis katso katsomosta kun hallitus sekoilee sote palveluitten järjestämisessä vaan haluamme olla rakentamassa kuntien palveluita uudella tavalla

vierailin viime viikolla outokummun terästehtaalla ja stora enson paperitehtaalla ja molemmissa todettiin että nyt tarvitaan pitkän linjan ratkaisua energiapolitiikkaan ja kohtuuhintainen sähkö on osa sitä

ministeri urpilainen tänään päivällä puhui kauniisti siitä että on rakenneuudistuksia työn työurien kehittämiseen mutta kyllä meidän täytyy uskaltaa puhua myöskin siitä miten niitä työuria oikein pidennetään

olemme liikaa riippuvaisia tuontienergiasta

arvoisa herra puhemies

keskustan mielestä me tarvitsemme työurien pidentämistä alusta keskeltä ja myöskin loppupäästä joten myöskin tämä eläkekeskustelu täytyy käydä tämän hallituskauden aikana mutta täytyy tehdä myöskin ratkaisut siihen että kun eliniän pidennys on selvästikin edessä niin silloin meidän myöskin pitää uskaltaa ja pystyä keskustelemaan ilman sarvia ja hampaita siitä että eläkeiän jossain määrin täytyy nousta

hallituksen esitys ja ympäristövaliokunnan mietintö tämän pallas yllästunturin kansallispuiston lain muuttamisesta ovat tervetulleita

kyllä minä kannatan tuuli ja vesivoiman lisärakentamista aurinkoenergiaa energiapuun ja turpeen käytön lisäämistä

pallas on monella tavalla ainutlaatuinen ympäristö

keskusta ei ole sanonut että me vain kepitämme työmarkkinaosapuolia tämän asian kanssa vaan me haluamme tämän keskustelun tietysti sillä tavalla että se käydään sopimusyhteiskunnan pelisääntöjen mukaisesti ja meillä ei ole tupo allergiaa kuten valtiovarainministeri urpilainen tänään on todennut

siksi on tarpeen korostaa tulevaisuudessa suojelualueiden käytön parempaa suunnittelua ja tehokkaampaa hoitoa kestävän matkailun periaatteiden toteutumiseksi ja alueen luonnonarvojen suojelemiseksi

minulla ja varmasti muillakin on huolena pallaksen ympäristön kestokyky vastaanottaa vierailijoita näinkin paljon vuosi vuoden jälkeen

rakennusvaiheessa voimalaan tarvitaan tavaraa sekä palveluita monilta eri aloilta

paikallisten yritysten kannattaa nyt olla todellakin hereillä

nykyinen olemassa olevien rakennusten heikko kunto puutteellinen huoltotoiminta ja kunnallistekniikka on saatava vastaamaan tämän päivän vaatimuksia

kun rakennustyö on saatu valmiiksi voimala voi työllistää parhaimmillaan satoja henkilöitä siellä voi olla neljäsataakin pysyvää työpaikkaa

tämä laki ei ole ennakkotapaus muiden kansallispuistojen tai suojelustatuksen omaavien alueiden rakentamismahdollisuuksille

ydinvoimala tarvitsee osaajia useilta eri alueilta ja aloilta

tällä makeis jäätelö ja virvoitusjuomien valmisteverolla tuskin lopetamme näitten tuotteitten syöntiä ja kulutusta mutta terveystottumuksiin sillä toivotaan olevan vaikutuksia ja positiiviseen suuntaan

esimerkiksi oulun yliopistossa on ydinvoimatekniikan täydennyskoulutusta jo nyt tällä hetkellä saatavilla

arvoisa puhemies

uudistuksessa annetaan tiukat rajoitukset rakentamiselle ja on asetettu erityisehto tämän asuntovaunualueen poistamiseksi kansallispuiston alueelta

haluaisin itse nähdä että tulevaisuudessa kuten ed

taiveaho tässä käytti puheenvuoron tästä terveellisen ruuan arvonlisäverotuksen laskemisesta tulevaisuuden yhtenä päätöksenä kevyempien elintarvikkeiden verotusta voitaisiin alentaa ja sillä näitä terveystottumuksia vielä enemmän suunnata parempiin terveellisiin tuotteisiin kuin käsillä olevalla makeis jäätelö ja virvoitusjuomien valmisteverolla

kuitenkin väylämaksujen korotukset ovat perusteettomia

lisäksi jätevesipuhdistamon toimintaa on tehostettava ja johto ja viemäriverkostoa saneerattava

monen tuhannen rakennustyöntekijän asettautuminen ydinvoimalan läheisyyteen tuo kunnille lisää verotuloja sekä yrittäjille uusia potentiaalisia asiakkaita

laskettelurinteiden laajentamista ei sallita mutta hiihtohissejä on mahdollisuus kunnostaa maisemalliset erityisarvot huomioiden

hyvällä asialla olemme mutta matkaa vielä muihin lakiesityksiin on

metsähallitus on laatinut hankesuunnitelman pallaksen alueen reitistön kehittämiseen

suunnitelmien tarkoituksena on kunnostaa alueen kuluneet reittipohjat sekä kehittää jätehuoltoa ja reittien opastusta

arvoisa puhemies

aluetaloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia ei kannata energiapolitiikassa vähätellä

kustannukset on huomioitava valtion talousarviossa luonnonsuojelualueiden hoitoon osoitetuissa määrärahoissa tulevaisuudessa

uusiutuvan energian osuutta tullaan myös lisäämään

arvoisa rouva puhemies

koko jätevesiasetus ja eduskunnan käsittelyssä myöhemmin oleva laki perustuvat hyviin tavoitteisiin

arvoisa herra puhemies

opintotukeen on tullut korotus opiskelijoiden tulorajoja on nostettu joten kesäajaltakin opiskelijat saavat entistä enemmän haalia tuloja

jokainen varmasti haluaa että meidän joet järvet kaivojen vesi ovat puhtaita nyt ja tulevaisuudessa

opiskelijat ovat saaneet oikeuden sairauspäivärahaan eli opiskelijakin saa sairastaa ja saa myöskin asianomaiset korvaukset tältä ajalta

tässä salissa on jo nyt valtavasti erilaisia tulkintoja vesilain asioista monenlaisia tietoja ja ehkä väärääkin tulkintaa siitä miten tätä tulevaa jätevesiasetusta pitäisi tulkita kansalaisten ja kuntien keskuudessa

opintososiaalisia etuja koskien on viime aikoina puhuttu siitä mitä tulevaisuus tuo opiskelijoiden budjettiin

itse en ole saanut opposition saamaa palautetta siitä että kansalaiset olisivat täysin ymmällään tämän asian piirissä vaan ainakin omassa maakunnassani asiaan on suhtauduttu maalaisjärjellä ja on otettu jo kaikki tieto siitä mitä tässä asetuksessa nyt jo on olemassa oikein vastaan

kohtuuhintainen asuminen on tavoiteltavaa mutta asumisesta on tullut entistä kalliimpaa tämän hallituskauden aikana toteutetuilla päätöksillä

onko seuraavien lakien ja budjettikäsittelyn seurauksena tulossa opiskelijoille keppiä vai porkkanoita

edustaja maijala luetteli veronkorotuksia ja erilaisia energiatodistuksia ja myöskin avustuksia joista ollaan luovuttu

sen valossa mitä kerroin edellä on syytä siis muistaa mitä vaalikauden aikana on jo saatu ja mitä tulevaisuus tuo

käsillä oleva hallituksen esitys tuo omasta mielestäni aika paljon tässä muodossansa opiskelijoille nimenomaan keppiä

toisin kuin hallituspuolueiden edustajat pidän itse pöyristyttävänä sitä että pääkaupunkiseudun kytkykauppaa harjoitetaan sillä että miljarditolkulla laitetaan rahaa pääkaupunkiseudulle liikennehankkeisiin ja sillä oletetaan että kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tänne rakennetaan

kunnat ovat varsin keskeisessä roolissa jätevesiratkaisuja tehtäessä

paikallisella tasolla löytyy varmasti se paras tieto millaiset ratkaisut eri alueilla jätevesikäsittelyyn parhaiten sopivat

on syytä pitää selvänä sitä että opintojen jouduttamista täytyy perustellusti viedä eteenpäin

kysymys kuuluukin siitä

kuka tästä kytkykaupasta kaikkein eniten hyötyy

tarvitaanko erilaisia puhdistustasoja investointeja mikä on asukkaan kannalta kohtuullisin ja jätevesien käsittelyn koko alueella mahdollistava järjestelmä

tavoitteena on ohjata opiskelijaa säännölliseen opiskeluun ja käyttämään opintotukea joka on pääasiallinen toimeentulo opiskelijalle kokonaisuutena ja suunnitelmallisesti niin että on pääasia opiskella ja opiskella reippaasti

kuntien ympäristönsuojelumääräysten avulla voidaan osoittaa alueellisesti lievempiä jätevesien käsittelyvaatimuksia ja kohdentaa tiukemmat vaatimukset vesistöjen läheisyyteen ja tärkeille pohjavesialueille

tietysti kyse on tässä myöskin siitä että työurien pidentäminen tässä juuri alkupäästä on tämän hallituksen tavoitteena ollut koko ajan ja kaikilla tavoin tätä tavoitetta pyritään edistämään

täällä onkin puhuttu siitä että pohjavesialueilla vesistöjen läheisyydessä rantavyöhykkeillä jätevesien käsittelyn täytyykin olla tiukempaa mutta kuivan maan alueilla jätevesikäsittelylle voitaisiin antaa löysempiäkin linjoja

opiskelijoille yksi mahdollisuus on myöskin lainan ottaminen ja uskallan väittää vaikka tämä väitteeni ei perustu mihinkään numerollisiin näyttöihin että opintolaina ei tällä hetkellä ole opiskelijoille se ensisijainen toimeentulon lähde jolla opintotuen tai asumislisän lisäksi rahoitetaan opiskeluita

pidän erityisen tärkeänä sitä että siirtoviemärit ja alueelliset viemäriverkostot ovat jätevesien käsittelyn selkäranka nyt ja tulevaisuudessa ja niihin panostetaan myös valtion tuella entistä hanakammin

viemärihankkeita omassa maakunnassanikin on paljon sekä toteutettu että rahaa vaille ja näitä vesi ja viemäriosuuskuntia on perustettu vallan paljon

ennemmin pyritään siis hankkimaan lisätuloja tekemällä töitä mutta ei tässäkään tietysti ole mitään pahaa mutta jos pyritään pitämään tavoitteista kiinni että opinnot sujuvat jouhevasti ja opiskelu on päätoimista ja työuraan pyritään pääsemään jouhevasti kiinni silloin on syytä painottaa sitä että laina on yksi opintojen ja puhun tässä nimenomaan tutkintoon johtavien opintojen rahoituskeino

neuvonta on kaiken a ja o myös näissä jätevesiasioissa

toimeenpanossa on ollut suuriakin ongelmia alueellisesti ja maakunnallisesti ja tämän myöskin ministeri totesi että tiedottamisessa olisi ollut ja on edelleenkin paljon parantamista

neuvonta on avainasemassa jotta haja asutusalueella asuva kansalainen löytää siis sopivan kustannustehokkaan ratkaisun omaan asuntoonsa

korkeakouluopintojen edistymistä seurataan aiempaa tarkemmin ja seurantakäytäntöjä yhdenmukaistetaan tässä hallituksen esityksessä

ja tietysti tämä aggressiivinen ja osittain harhaanjohtava markkinointi näitten puhdistuslaitteitten kohdalla täytyy saada kuriin ja on vietävä sitä tärkeää tietoa niille paikallisille asukkaille entistä enemmän

asukasta siis ketään kansalaista ei saa jättää yksin miettimään näitä asioita

asumislisän nostaminen kuluttaa jatkossa opintotukiaikaa eli tässä on pyritty siihen että opintososiaaliset etuudet tulisivat ympärivuotisiksi

valtion tukena ja jätevesi neuvonta käynnistyy kiinnyt tukema jätevesineuvonta käynnistyykin nyt varsinais suomen etelä karjalan ja pohjois pohjanmaan pilottialueilla tammihelmikuussa

silloin on kysyttävä myöskin sitä vastaavatko korkeakoulujen opintokokonaisuudet ja opiskelutarjottimet kurssit sitä että opintoja pystytään koko vuosi viemään eteenpäin suunnitellusti ja asianmukaisesti

ensi vuoden budjettiin varattu miljoona euroa tähän neuvontaan on tarpeen ja se tulee kansalaisille varmasti hyvään aikaan

opintolainan turvallisuutta opintojen rahoitusmuotona puolestaan parannetaan korottamalla opintolainan korkoavustuksen tulorajaaja viidellä kymmenen neljä neljä

myöskin tässä laissa parannetaan toisen asteen opiskelijoiden oikeutta opintolainan valtiontakaukseen sitä laajennetaan ja se on hyvä asia tässä hallituksen esityksessä

tässä hallituksen esityksessä käsitellään myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatukea ja siinäkin opiskelijat ovat saajan asemassa

koulumatkatuen rajoituksia väljennettäisiin niin että koulumatkatukea ehdotetaan myönnettäväksi opintotuen keston mukaan tarvittaessa pidemmäksi ajaksi kuin yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa

elikkä tässäkin tulee tämä ajatus siitä että opintoja voitaisiin suorittaa läpi vuoden lukukausista riippumatta

muun muassa mannerheimin lastensuojeluliitto puhuu vakavasti lapsiköyhyyden syventymisestä ja siitä että perheiden palveluita ja toimeentulotukea leikataan rajusti tämän vaalikauden aikana

ministeri huovinen mikä logiikka on myös siinä asiassa että lapsilisien leikkauksesta ei ole tehty etukäteisarviointia

te aiotte nyt laskea jälkikäteen mitä vaikutuksia tällä hallituksen päätöksellä oikein on

arvoisa puhemies

tulkoon vielä selväksi että keskusta vastustaa hallituksen aikeita päätöstä lapsilisien leikkaamisesta emmekä hyväksy myöskään sitä että lapsiperheet siirretään toimeentuloluukulle

arvoisa herra puhemies

talousarvioaloitteita olen tehnyt itsekin kuusi sellaista ja keskityn näissä nyt erityisesti näihin infrahankkeisiin mutta en ihan pieneen siltarumpupolitikointiin

ensinnäkin tämä hallitus jää historiaan siinä mielessä että ympäristöpuolella kansallispuistoja on perustettu ennätysmäärä

virkistyspalveluita on vähän muuallakin kuin kansallispuistoissa ja ihmettelen sitä politiikkaa että metsähallituksen julkisten hallintotehtävien määrärahoja käytetään erityisesti luonnonsuojelu ja virkistyspalvelutehtävien hoitamiseen ja kehittämiseen mutta näiden perustettujen kansallispuistojen myötä on huoli siitä että olemassa olevien muiden kansallispuistojen ja virkistysalueiden luonnonsuojelupalveluiden rahoitus koko ajan niukkenee

arvoisa herra puhemies

me olemme hyväksyneet euroopan unionin asettamat tavoitteet ja maan hallituksen piirissä on päästy jonkinasteiseen kokonaisnäkemykseen energiapaketin sisällöstä jossa kantavin teema on arviointi maan siis suomen tarvitsemasta kokonaisenergiamäärästä

se on kansallispuistoon kuuluva natura alue ja se on erittäin suuressa retkeilijöiden suosiossa mutta kaikki laiturit ja retkeilypalvelukohteet rapistuvat yksi toisensa jälkeen ja pian varmaan koko saari joudutaan laittamaan käyttökieltoon koska tietystikään ei metsähallitus ota vastuuta siitä mitä siellä sataman laitureissa sitten tapahtuu

meillä on kylmin maa meillä on tehokkain sähkön tuotanto ja siirto olemme suurin bioenergian hyödyntäjä ja kaiken kukkuraksi meillä on unionin kaikkein halvin sähkö ja kaukolämpö kaikesta kritiikistä huolimatta

olen sitä mieltä että metsähallituksen täytyy käyttää tulevaisuudessa entistä enemmän varoja olemassa olevien luonnonsuojelu ja virkistyspalvelupisteiden ja kohteiden ennallistamiseen ja käyttöön jotta nämä rahat tulee käytettyä ympäri suomen hyvään tarkoitukseen

keskeisimmät perusteet uusille ydinvoimaloille ovat sähkön saatavuuden turvaaminen energian hinnan pitäminen kohtuullisena riittävä omavaraisuus sekä sähköntuotannon ympäristövaikutusten pitäminen hyväksyttävänä

nyt eduskunnassa oleva yliopistolain uudistus on välttämätön sekä ennen kaikkea mahdollisuus saattaa maan korkein sivistyspolitiikka uudelle vuosituhannelle

sillä halutaan virittää uusia työpaikkoja ja sitä uutta innovatiivisuutta mitä alueilla on olemassa

oma kotikaupunkini oulu on vetovastuussa tulevaisuuden terveys teemasta ja se sopii oulun kaupungille koska siellä on laaja yliopisto ja lääketieteellinen osasto sen puitteissa

yhdyn niihin arviointeihin ja ajatuksiin että ydinjätteiden loppusijoitus ja riskianalyysien tulee olla kunnossa ennen ydinvoimalan lupapäätöksiä

yllätys puolestaan olisi jos lain käsittelyn tässä vaiheessa hymisteltäisiin joka puolella tyytyväisyyttä

lähtökohtaisesti yliopistojen autonomiaa toimintavapautta ja julkisoikeudellista asemaa on vaadittu jo pitkään

pidän erityisen valitettavana ja turhauttavana sitä että valtio käynnistää kaupunkien kanssa yhteystyössä kehittämishankkeita ja tekee jo seuraavaksi toimintavuodeksi niin suuret leikkaukset hankkeiden rahoitukseen että hankkeiden tuloksellisuus ja jatkuminen käy lähes mahdottomaksi

pohjoisen sijaintimme ja pitkien etäisyyksien takia tarvitsemme paljon energiaa tulevaisuudessakin

uudistuksen tavoitteena on luoda yliopistoille nykyistä paremmat toimintaedellytykset niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

kun oulu vastaa tulevaisuuden terveys teemasta on huomioitava myöskin se että oulu on kärsinyt viime aikoina voimakkaasti ict alan työpaikkojen menetyksistä ja tässä haluttaisiin koota nimenomaan nämä ict puolen osaajat ja terveyspuoli yhteen ja innovoida uusia tuotteita palveluita ja hankkeita tämän inka hankkeen osalta

uusiutuviin energialähteisiin panostaminen on ensisijaisen tärkeää mutta osana tätä kokonaisratkaisua voin hyväksyä myös uusien ydinvoimaloiden rakentamisen

niistä muutamia poimiakseni

duaalimallin säilyttäminen tulosohjausjärjestelmän säilyminen valtiovallan käsissä yliopistojen nimeäminen laissa hallintomallin kehittyminen ja myös avautuminen julkinen perusrahoitus indeksikorotuksineen pääomittaminen ulkopuolinen rahoitus sekä mahdollisuus valtion finanssisijoituksiin